tämä alaikäisten tuloraja on asia joka kuulostaa pahalta ja ikävältä mutta siinä on aidosti myöskin lapsen edusta kysymys

kokoomuksen eduskuntaryhmä iloitseekin siitä että koulutuspanostuksista ei tingitä vaan kehyskaudella esimerkiksi yliopistojen perusvoimavaroja vahvistetaan edelleen ja perusopetuksen ryhmäkokoja pyritään pienentämään

minusta näistä piirteistä joita me pohdimme joita eduskuntakin vielä pohtii ja joita on valtioneuvosto sitoutunut seuraamaan ei kannata liikaa tuhkaa ripotella hiuksille

niihin voidaan vaikuttaa sekä työllisyyttä ja yrittäjyyttä vahvistamalla mutta tarvittaessa myös verotuksen keinoin veropohjaa laajentamalla ja maksukykyisten veroasteita nostamalla

yleinen palkka ale viikko lisää lomaa tai kiista kolmesta koulutuspäivästä nämä puheet alleviivaavat havaintoa että samalla kun maailma suomi ja suomalainen työelämä ovat muuttuneet niin työmarkkinajärjestöt pysyvät poteroissaan

jo siitä kahden viikon takaisesta maaseutuviraston ilmoituksesta jonka jälkeen aloitettiin vielä kovemmalla tahdilla ratkaisujen etsiminen on päästy eteenpäin

mutta sekin on todella kovan työn takana tässä julkisen talouden tilanteessa

ensinnäkin tilamäärä on todellakin suomessa pienentynyt mutta se on johtunut siitä että samaan aikaan tilojen koko ja eläinmäärät muun muassa maitotiloilla ovat kasvaneet

meillä jokaisella on oma suhteemme työhön

mennään nykyaikaisten tilojen suuntaan on tehty investointeja lypsyrobotteihin ja tekniikkaan mikä on myöskin aiheuttanut sitten sen että nämä meidän niin sanotusti parhaat tulevaisuuden tilat ovat velkaantuneita

viimeiseen asti tehdään töitä

mutta sitten vielä tähän turva alaan

mainitsemani positiiviset keinot kuten työurien pidentäminen tuottavuuden nosto ja kasvun vahvistaminen on otettava laajasti suomessa käyttöön ja toivoa sopii että myös vastuullinen oppositio sdpn johdolla jolla on hyvät ay suhteet on mukana rakentamassa kestäviä ratkaisuja esimerkiksi työurien pidentämisen ja eläkeratkaisuiden osalta

monesti vielä nuorten tuottajien hoidossa olevat tilat ovat tässä nyt kaikkein suurimman haasteen edessä

rakenneuudistuksista suurin on palvelujärjestelmämme uudistus

mutta se pitää ymmärtää nyt että vaikka me saisimme lottopotin kompensaatiokeskustelussa euroopan unionista se ei riitä paikkaamaan sitä vahinkoa mikä ukrainan kriisin aiheuttamista seurauksista tulee suomalaiselle maataloudelle

itse näen sen niin että niitä pystytään käyttämään laajalti ja käytetäänkin tänä päivänä yhteiskunnassa esimerkiksi erilaisten kauppojen turvallisuuden takaajina tai julkisissa tilaisuuksissa ja niin edelleen

kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota uudistuksen aikatauluun ja odottaa hallitukselta selvitysten valmistuttua linjauksia erityisesti sote uudistuksen peruslinjoista

arvoisa herra puhemies

se vapauttaa poliiseja siihen tärkeään tehtävään missä heidän pitää olla eli päivystysvalmiudessa liikkeellä puuttumaan sitten vakavampiin rikoksiin tai auttamaan ihmisiä akuuteissa hätätilanteissa

tässä alkuperäisessä kysymyksessä kysyttiin nimenomaan keinoja ja toimenpiteitä työllisyystilanteen parantamiseksi

mikäli hallitus omalla tahollaan ja työmarkkinajärjestöt omissa asioissaan onnistuvat ei tarvita suuria menoleikkauksia eikä kasvua tyrehdyttäviä veronkorotuksia

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä että julkisen talouden kantokyvystä huolehditaan ja tarpeellisia uudistuksia tehdään riittävän nopealla aikataululla

meidän täytyy yhdessä ymmärtää se että tämä on erittäin vakava paikka koko suomalaiselle elintarviketeollisuudelle ja siinä meidän pitää tehdä kansallisia toimia laajalla rintamalla jotta me voimme päästä tästä asiasta yli

kaikkein keskeisimpiä pidemmällä aikavälillä jotta suomessa on työpaikkoja ja työllisyyttä ovat rakenteelliset uudistukset joita hallitus on laittanut useita liikkeelle jotka ovat tulleet jo osittain voimaankin ja joiden vaikutuksetkin tulevat pidemmällä aikavälillä

voisin lähteä liikkeelle korjaamalla sen että suomi ei suinkaan olisi sähkön viejä vaan tällä hetkellä suomi tuo huomattavan osan sähköstään ja on hyvin pitkä matka siihen että suomi olisi lähelläkään sähkön viejää

pelkkä sopeutumisen tie on hitaan näivettymisen tie

menestyjät erottuvat silloin kun on vaikeaa

mutta siinä edustajat ovat ihan oikeassa jotka kysyivät tätä että meidän pitää olla hyvin tarkkana siitä että se toimivalta ja viranomaisvaltuudet ovat ja pysyvät poliisilla tässä maassa

arvoisa puhemies

minusta on hieman ikävää se miten edustajat rossi ja tiilikainen irrottavat tunnin mittaisesta puheesta yksittäisen lauseen ja irvistelevät sen perusteella koko puhetta

siihenhän olin itsekin tutustumassa edustajan kanssa tähän eteläisen suomen erityisesti läntisen suomen viljanviljelijöiden tilanteeseen loppuvuodesta ja siellä nähtiin niitä itämään lähteneitä laossa olevia peltoja

toiseksi meidän on päästävä pitkällä aikavälillä tai itse asiassa mahdollisimman nopeasti eroon hiilen poltosta energiaksi ja kolmanneksi meidän on turvattava suomalainen hyvinvointi jonka keskeinen perusta on meidän teollisuutemme kilpailukyky

ehkä voisi lähteä liikkeelle siitä että pariisissa on erittäin tärkeä onnistua saavuttaa globaali yhteisymmärrys siitä miten ilmastonmuutosta hillitään

jos joku on uskonasia niin se että me uskomme siihen että työ on se johon suomalainen hyvinvointi perustuu ja hallitus rakennepaketillaan tekee ennen kaikkea toimia joilla suomeen lisätään työpaikkoja parannetaan kilpailukykyä

vaikka olen ottanut vakavia asioita esille ja maalannut oman lapseni tulevaisuutta synkillä väreillä tein sen siksi että en usko sellaiseen tulevaisuuteen

jos katsotaan maahanmuuton muuttoliikkeen pakolaisuuden perimmäisiä juurisyitä niin kyllä sieltä löytyy aivan varmasti ilmastonmuutos yhtenä merkittävänä tekijänä

jotta teollisuutemme on kilpailukykyinen sillä pitää olla näköpiirissä kohtuuhintaisen energian saanti kuten myös suomalaisilla kotitalouksilla

yksi asia johon on ryhdytty on se että olen vedonnut rahoituslaitosten edustajiin ja aion vielä tavatakin heitä jotta viljelijät jotka ovat velkaantuneita ja jotka huonon sadon vuoksi joutuvat maksuvaikeuksiin saisivat ymmärrystä ja aikaa näille laskujen maksuille velan lyhennyksille

tämä kotouttaminen on aivan keskeinen asia jotta suomalainen yhteiskunta pystyy ottamaan vastaan ne ihmiset jotka meiltä turvapaikan saavat ja saamme heidät integroitua osaksi suomalaista yhteiskuntaa myöskin rakentamaan suomea

minä edelleen ihmettelen mikä on vasemmistoliiton energiapoliittinen kanta miten te kerrotte rautaruukin outokummun työntekijöille että heidän tulevaisuutensa turvataan

minä toivon ja uskon että viranomaiset niiden lakien puitteissa kun he tekevät päätöksiä ja punnitsevat muun muassa lasten etua tekevät niin inhimillisiä ratkaisuja kuin on mahdollista

erityisesti afrikan alueella ja mikseivät vaikutukset näkyisi syyriassakin elinolosuhteet mahdollisuudet elättää itsensä tulla toimeen omassa maassaan omalla kotiseudullaan ovat pienempiä ja se on yksi niistä syistä jotka ajavat ihmisiä liikkeelle

arvoisa herra puhemies

mutta tätä työtä kuten valtiovarainministeri kertoi tehdään virkavalmisteluna ja aikanaan kun nämä rakennepaketin päätökset konkretisoituvat ne tuodaan eduskunnan arvioitaviksi

kotoutumisen kannalta totta kai perhe on oleellinen osa mutta myöskin tämä asia pitää nähdä niin päin että se turvattu toimeentulo työ perheenyhdistäjällä on

mikä teidän mielestänne on suomen teollisuuden tarve ja mikä on hiilivuodon riski tällä hetkellä suomalaisen teollisuuden osalta

miten te näette miten suomessa työelämän ja työmarkkinoiden rakenneuudistukset etenevät ja voidaanko sieltä löytää uusia tapoja lisätä työn tarjontaa pidentää työuria ja parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä

ensimmäinen asia mikä tehdään on osaamiskartoitus ja sitä kautta jo lähdetään liikkeelle katsotaan millaista osaamista löytyy millaisia koulutustarpeita on ja siitä polku sitten jatkuu mahdollisimman nopeasti niillä jotka turvapaikan saavat kohti kotouttamiskoulutusta ja työelämää

kun siihen samaan aikaan samoille seuduille lisätään se että väestönkasvu on erittäin voimakasta ja yleinen toimeentulotaso on hyvin pientä niin siitä kaikesta johtuu se jonka edessä me nyt olemme

edustaja sipilä jälleen kerran nosti esille heidän kasvurahastonsa ja toivoisin että ministeri vapaavuori jälleen kerran kertoisi että hallituksella on oma kasvurahastomalli ja kertoisi edustaja sipilälle miten se toimii

keskustelussa on käynyt selväksi että vuosikymmeniä vanhat toimintatavat eivät ole enää tämän päivän avoimuuden ja moraalisen tarkastelun kestäviä

vaikeankin ajan keskellä pitää katsoa tulevaisuuteen eteenpäin ja olen aivan vakuuttunut siitä että kun tämä kriisi jonain päivänä loppuu niin suomalaisella ruoantuotannolla huipputuotteineen on kysyntää maailmalla

ensinnäkin huolehdimme veropohjasta mikä on tärkeää jotta me saamme riittävän rahoituksen meidän hyvinvointipalveluidemme tuottamiseen mutta samaan aikaan on myöskin tämä oleellinen signaali alkoholipolitiikan kannalta

hallitus on löytänyt teollisen kumppanin jonka kanssa on mahdollista lähteä ostamaan korealaiselta stxltä turun telakkaa

useaan otteeseen on todettu että itse laissa ja siihen liittyvässä ohjeistuksessa on ollut puutteita mutta on myös selvää että näitä ohjeita on myös noudatettu vaihtelevin tulkinnoin

haluaisinkin kysyä elinkeinoministeri vapaavuorelta

ministerit lindström ja grahn laasonen osaltaan tuovat pöytään tällä hetkellä näihin kotouttamiskoulutukseen ja maahanmuuttajien koulutukseen liittyviä asioita

tästä eteenpäin on tärkeää katsoa miten tämä korotus vaikuttaa alkoholin kulutukseen ja myöskin alkoholin tuontiin ulkomailta

jos me kiinnitämme huomiota siihen että me teemme ne jatkossakin puhtaasti kestävällä tavalla terveellisesti niin silloin on taatusti kysyntää

meidän on tehtävä alkoholipolitiikkaa tässä päivässä ja siksi tuntuu siltä että tämä korotus on oikean aikainen oikean kokoinen

me olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen että puolueet ovat julkistaneet tukia kuluneilta vuosilta ilman lain erillistä vaatimusta

esimerkiksi kiinan johdon vierailu täällä tällä viikolla antoi todella uskoa siihen että he haluavat meiltä näitä turvallisia ja puhtaita tuotteita

en usko että tällä on valtavaa merkitystä kenenkään ihmisen tuloille tai paremminkin menoille mutta tällä voi olla positiivinen vaikutus alkoholinkäytön vähenemisen osalta

ja kun me yhdistämme siihen hyvän teknologian hyvän osaamisen ja tuotekehityksen jotka ovat suomessa ihan huippuluokkaa niin minä olen vakuuttunut että me pärjäämme mutta meidän pitää nyt päästä tämän vaikean ajan yli

arvoisa puhemies

jos niissä ilmenee että henkilö on matkustanut kotimaansa ja suomen väliä niin uskon että sillä on suuri vaikutus silloin siihen turvapaikkapäätökseen

se on aivan väärä ymmärrys

mutta nämä ovat yksilöllisiä käsittelyjä ja siitä ei voi yksiselitteistä linjaa vetää muuta kuin että maalaisjärkikin sanoo että silloin turvan tarve ei voi kovin suuri olla

tapamme toimia ei ole seurannut lain henkeä vaan olemme olleet kiinni vanhoissa maan tavoissa jotka ovat nyt kerta kaikkiaan tulleet tiensä päähän

meillä on äitiyspakkaukset neuvolat edullinen päivähoito koulu ja peruskoulu maailman parhaita ilmainen kouluruokailu kouluterveydenhuolto lastensuojelu ja niin edelleen valtava verkko upeita palveluita joita meidän pitää puolustaa

meidän on tässä salissa yhdessä löydettävä ratkaisu järjestelmän läpinäkyvyyden ja oikeutuksen takaamiseksi jotta kansalaisten luottamus meihin voidaan palauttaa

ja tällä hetkellä maataloustukineuvotteluissa tuottajajärjestöjen kanssa etsitään keinoja joilla myöskin siantuottajia voitaisiin auttaa

pitää muistaa että tämäkin lapsilisään tehty leikkaus on yksi kahdeskymmenesosa niistä säästö ja sopeutustoimista joista hallitus on päättänyt

jos kyproksen tukipakettiin päädytään on aivan selvä että suomen hallitus hakee sellaista ratkaisua joka tuntuu oikeudenmukaiselta jossa minimoidaan kaikki sellainen mitä suomalaisten ei ole helppo hyväksyä

minä luulen että nämä sosiaali ja terveydenhuollon ongelmat eivät ole syntyneet viimeisen kahden vuoden aikana eli jos keskustalla on niin hyvä malli niin se olisi varmasti ollut aikaa useita vuosia pääministerikaudella tuoda ja esittää

jos siis tavoite on se että pystytään poliisimiesten ja naisten määrän lasku taittamaan niin silloin meidän täytyy saada kehyksiin lisärahaa jota nyt tuli jonkin verran mutta sen lisäksi täytyy varmasti tehdä tässä julkisen talouden tilanteessa omia toimenpiteitä mikä on myöskin ihan kiistatonta

se tarkoittaa tiukkoja ehtoja mahdolliselle tuelle ja siinä kannustan edelleen valtiovarainministeriä jatkamaan hyvää työtä tiukkana olemisessa ja siinä että suomi ja koko eurooppa saavat todella vakuudet kyprokselta mikäli tukeen ajaudutaan ja joudutaan että tämä tuki on hyväksyttävissä

arvoisa herra puhemies

on ollut hyvin valitettavaa seurata tämän kriisin leviämistä ja varsinkin sitä millä tavoin jotkut tahot ovat halunneet edistää omaa etuaan ja samalla heikentäneet kansanedustuslaitoksemme uskottavuutta

ensinnäkin on ehkä hyvä aloittaa siitä että ainut pakkoliitos mitä on toteutettu oli sipoon liittäminen helsinkiin ja sitä esitti ja tuki matti vanhanen

se täytyy huomioida että poliisikoulutettavien määrä ja valmistuvien määrät ovat laskeneet niin että vaikka me pystyisimme nostamaan poliisikoulutuksen aloituspaikkoja niin me emme pysty kokonaan vastaamaan tähän suureen eläköitymisen määrään

sen jälkeen työtä jatketaan varsinaisen lain kirjoittamisessa eteenpäin ja edellytän ja toivon että se tehdään jatkossa hyvässä yhteistyössä eri tahojen myöskin eläinsuojelujärjestöjen kanssa

on selvää siis se että jo vastaanottokeskusvaiheessa tämä kouluttautuminen pitää aloittaa ja kuten sanoin tämä osaamiskartoitus on ensimmäinen

yksin hallitus tai pääministeri ei voi kantaa vastuuta tästä luottamuskriisistä vaan vastuu kuuluu niin oppositiolle kuin hallitukselle ja koko poliittiselle kentälle oikealta aina sinne vasemmalle viimeiseen penkkiin asti

kuitenkin suomen ratkaisuun vaikuttaa euroopan kokonaisuus se miten me koemme sen voivatko eurooppa ja euro selvitä tästä vaikeasta tilanteesta

keväällä tehtyjen linjausten perusteella jatkotyötä tehdään asiantuntijatyöryhmässä ministeri huovisen johdolla vastuuministerin johdolla ja sosiaali ja terveyspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja nämä esitykset tuodaan aikanaan eduskuntaan hallituksen esityksinä

arvoisa puhemies

suomen taloustilanne on dramaattisen huono ja siitä seuraa se että meidän kuntien useiden kuntien tilanne on myös dramaattisen huono taloudellisesti ja se tarkoittaa sitä että suomalaisten peruspalvelut ja tasavertainen oikeus hyviin peruspalveluihin ovat vakavasti uhattuina

mutta sen lisäksi on ylipäänsä aktivointi se että nämä ihmiset vastaanottokeskuksissa saavat tekemistä saavat osallistua siihen arjen tekemiseen voisivat auttaa tehdä työtäkin siinä lähiympäristössä